niin jännittävä on ollut se maailmantalouden muutos joka nyt meidänkin talouskeskusteluamme johtaa mutta tällä kertaa näyttää siltä että meillä on odotettavissa onnellinen loppuratkaisu

nyt on käymässä herkästi niin että vaikeimmassa asemassa olevat työttömät pistetään kävelemään pitkin siltaa joka osoittautuu laituriksi veden syvimmässä ja kylmimmässä kohdassa

se tuleeko toista tuotantokautta riippuu oikeastaan siitä mitä tapahtuu maailmantaloudessa mitä tapahtuu työllisyyskehityksessä ja ennen muuta siitä miten me onnistumme suomessa lisäämään investointien houkuttelevuutta työn tuottavuutta ja vientiämme maailmalle

tosin valtiovarainministeri tänään lupaili että leikkauspolitiikasta oltaisiin vihdoin siirtymässä työllisyyden hoitoon mikä lupaa hyvää uudelleenarviointia

täällä salissa on väännetty siitä pysähtyykö velkaantuminen nyt kokonaan vai ei mutta tärkeintä on se että tuo suunta on muuttunut elikkä me emme ole enää vapaassa pudotuksessa

vaikka tänään tulikin uutisia siitä että esimerkiksi metallin neuvottelut näyttävät katkenneen kannattaa siitä huolimatta vielä kerran yrittää

jos pitävät paikkansa ne huhut joita liikkuu siitä että tuon neuvottelun katkaisi nimenomaan työajan lisäyksen muoto niin tässä olisi hyvä vedota hallitukseen ja sen edustajiin että he olisivat yhteydessä nimenomaan työnantajapuoleen jotta se suostuisi siihen että työajan pidennyksestä sovitaan paikallisesti koska olen ymmärtänyt että tällä kertaa asetelmat ovat toisinpäin

jokainen ymmärtää kotitaloudesta sen että voi ottaa asuntolainaa voi ottaa opintolainaa ja se on hyödyllinen investointi mutta jos lainanhoitokulut ja ylipäätään velkaantuminen ylittävät kotitalouden kantokyvyn silloin ollaan jo pahalla tiellä

samalla tavalla valtio voi ottaa velkaa jotta se investoi rakentaa työllisyyttä tai turvaa vaikkapa tulonsiirtoja jotta kotimainen kysyntä ei viennin vaikeuksissa ollessa romahtaisi

työnantaja on halunnut sopia siitä keskistetysti liittotasolla eikä löytää niitä ratkaisuja paikallisemman sopimisen kautta

siinä sanotaan että suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä

iloinen voi olla siitä että progressiivisten verojen eli tuloihin sidottujen verojen osuus hieman kasvaa niistä ratkaisuista joilla kerätään lisää rahaa yhteiseen kassaan mutta kyseenalaista on että arvonlisäveroa korotetaan tilanteessa jossa kotimainen kysyntä on kaikkien pienituloistenkin talouksien varassa mutta onneksi hallitus on etsinyt tälle puolelle pehmentäviä elementtejä elikkä perusvähennystä ollaan korottamassa indeksejä ottamassa hieman etukäteen käyttöön perusturvan puolella sekä sen lisäksi keventämässä kaikkein pienimpien työtulojen verotusta

mitenkä rakennatte yhteenkuuluvuutta kun te teette koulutuksesta kärkihankkeen leikkausten kärkihankkeen kun te luotte työmarkkinajärjestöille kiristysruuvin joka on katettu työnantajapuolen herkuilla kun te kohdistatte leikkaukset lapsiperheisiin työttömiin eläkeläisiin ja opiskelijoihin mutta samaan aikaan te tarjoatte hyvätuloisille veronkevennyksiä

siinäkin mielessä jos tämä kilpailukykysopimus syntyy olisi tärkeää että siinä rinnalla olisi kotimarkkinoita elvyttäviä toimia

voisitteko te sanoa miten hyvätuloiset voivat muutenkin osallistua tähän talkooseen kuin vain hyväntekeväisyyden kautta

miksi veropolitiikalla ei voida ottaa niiltä joilla enemmän on

jotkut katsovat sillä velkaantumista ja jotkut katsovat sitä että nimenomaan pyritään synnyttämään niitä työpaikkoja ja tehdään sellaisia toimia jotka edistävät kasvua eikä pelkästään mitata velkarahalla sitä elvytetäänkö vai eikö elvytetä

iloinen yksityiskohta on muun muassa työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto ja täytyy sanoa että tässä salissa olen varmaan yksi niistä ihmisistä jotka ovat kaikkein iloisimpia tästä ratkaisusta koska niin monta kertaa olen itse sitä esittänyt ja pieniä nytkähdyksiä saanut ratkaisuna eteenpäin mutta nyt se poistuu kokonaan

rahoitusta ollaan siirtämässä normikoulutuksen puolelle opetusministeriöön ja tässä on iso riski että ne jotka ovat työttöminä jäävät koulutuksen ulkopuolelle

se on myös kannustavuuspolitiikkaa koska jos pienituloisessa kotitaloudessa molemmat ihmiset ovat työmarkkinatuen varassa niin silloin kun toinen olisi saanut suhteellisen matalasti palkattua työtä työn vastaanottaminen olisi kannattanut kaikkein vähiten verraten muihin sosiaaliturvatilanteisiin koska tarveharkinta olisi syönyt hyödyn siitä tulosta ja sen vuoksi on tärkeää että tällaisia ratkaisuja tehdään

työelämä sanassa on kaksi osaa

sen vuoksi olisi tärkeää että tällä hetkellä valmisteltaisiin uudistusta joka mahdollistaisi omaehtoisen koulutuksen elikkä sen että työttömyysturvalla voi opiskella muuallakin kuin työvoimapoliittisessa koulutuksessa kriteereiden helpottamista

mutta nämä nollasopimukset saattavat sotkea molemmat

tämä auttaisi varmasti niitä ihmisiä jotka ovat microsoftin uhreja tällä hetkellä auttaisi talvivaaran uhreja ja olisi byrokratiaton tapa toteuttaa tätä koulutusta koska ongelma on se että todellakin te toimistojen henkilöstöpula on niin suuri että siellä ei välttämättä ehditä tehdä niitä toimia joita työttömien avuksi tarvittaisiin

itse olen hieman huolissani siitä miten nuo resurssit sitten viime kädessä riittävät niihin kaikkiin aktiivitoimiin joita on ajateltu koska meillä on tiukkoja sitoumuksia siitä mikä tulee olla aktivointiaste hallitusohjelmassa

nollasopimusten yksi suuri ongelma onkin se että siinä työntekijällä on suurempi työn vastaanottamisvelvollisuus kuin työnantajalla on työn tarjoamisvelvollisuus verrattuna muihin työsuhteisiin

me haluamme lisätä pitkäaikaistyöttömien aktivointia työttömyysturvaan on tulossa muutoksia joissa aktivointi ja työttömyysturvan kesto sidotaan toisiinsa ja samaan aikaan pitäisi pystyä tarjoamaan nuorille mielekästä aktivointitointa

ja jos byrokratian purkutalkoista puhutaan niin silloin olisi syytä aloittaa ne täältä työttömyysturvan puolelta ja niiden estojen puolelta joita työttömyysturvassa on siellä kannustavuuden puolella työn vastaanottamiskysymyksissä mutta myös koulutusmahdollisuuksien puolella

yksi asia jota kannattaisi miettiä on se onko järkevää että nuorten on pakko hakeutua koulutukseen peruskoulun jälkeen koska vaikkapa kotikaupungissani hämeenlinnassa meillä on vain viisi sellaista työtöntä nuorta jotka ovat pelkän peruskoulun varassa mutta sen sijaan meillä on iso tukku nuoria jotka ovat keskeyttäneet opintonsa ja se johtuu siitä että nuori ei peruskoulua päättäessään tiedä minne hakeutuisi hakee randomina jonnekin ja keskeyttää sen

mutta se suurin ongelma on se että näitä sopimuksia ei ole laissa määritelty ja tämä tekee työsopimuslain tarjoaman turvan vaikeasti tulkittavaksi monissa tilanteissa jopa olemattomaksi

viimeiseksi haluan mainita vielä sen että hallitus on ajamassa kovalla kädellä välityömarkkinoita ja järjestöjen työllistämistä alas

markkinat hoitavat varmasti osan työllisyydestä ja niin niiden pitääkin hoitaa valtaosa mutta kun kilpailutilanne koko ajan kärjistyy niin silloin myös yhä useampi ihminen tulee lyödyksi työmarkkinoiden ulkopuolelle koska tuottavuus ei yllä siihen markkinaehtoiseen työhön

osa näistä ongelmista voidaan poistaa hyvällä työpaikkakohtaisella vuorovaikutuksella muun muassa järkevillä työvuorojärjestelyillä joustavuudella puolin ja toisin ja hyvällä työn suunnittelulla

eikö olisi järkevämpää rakentaa tähän väliin sellainen palikka joka antaisi nuorelle aikaa miettiä mikä on hänen järkevä ammatillinen koulutuksensa mitä hän aikoo isona tehdä jotta myös niistä opinnoista jatkossa selvittäisiin

mutta osa tarvitsee väkisinkin lainsäädäntömuutoksia

sen vuoksi tarvitaan muun muassa järjestöjen tekemää työtä jossa usein lisätään ihmisten hyvinvointia ja lisätään myös työnteko ja aktiviteettimahdollisuuksia työttömille ja estetään sitä kautta syrjäytymistä kokonaan yhteiskunnasta

jos me mietimme sitä muutosta mikä suomalaisessa työelämässä on tapahtunut niin ennen mentiin töihin oltiin siellä eläkeikään ja niin se työelämä kulki

nyt tähän välivaiheeseen käytetään aktiivitoimia siten että ensin on otettu koulutuspaikka rahoitettu koulutuspaikka ja sen jälkeen rahoitetaan aktivointitoimin

mutta meille on syntynyt ensin määräaikaiset työsuhteet ja kun niissä ei ollut samaa turvaa kuin näissä normitöissä niin niitä käytettiin kiertämään työlainsäädännön velvoitteita

tämäntyyppisiä ratkaisuja meidän pitäisi etsiä jotta saamme riittämään nämä rahat joilla nuorten yhteiskuntatakuu voitaisiin oikeasti ja järkevästi toteuttaa

kun tuota turvaa tuotiin määräaikaisiin työsuhteisiin syntyivät vuokratyösuhteet ja niitäkin käytettiin joskus tarpeeseen joskus vain kiertämään työsopimuslain velvoitteita

jos mietimme niitä esimerkkejä mitä elävästä elämästä löytyy niin vaikkapa ylen eräässä ohjelmassa kertoi ihminen sakn työehtoasiantuntija tilanteesta että heille on tullut tietoon paljon tapauksia joissa työntekijä on työskennellyt useita kuukausia lähes kokoaikaisena mutta sitten kun hän on sairastunut tai on tullut jotain muuta erimielisyyttä työnantajan kanssa niin työnantaja ei ole enää tarjonnut tunteja

tässä keskustelussa on todellakin jäänyt aivan liian vähälle se että samaan aikaan kun kotihoidon tukea kiintiöitetään rakennetaan joustava hoitoraha ja muutosta päivähoitomaksuihin ja tämä on se uudistus joka on itse asiassa koko tämän paketin ydin

sillä pyritään siihen että meidän järjestelmämme ei olisi niin onoff että joko ollaan pitkään kotona lasten kanssa tai sitten laitetaan lapset varhain päiväkotiin vaan voitaisiin valita molemmat

jos me emme tähän suuntaan pääse kulkemaan niin me kyllä tapamme ne ihmiset jotka ovat työelämässä ja hoitavat niitä pieniä lapsia kotona ja syrjäytämme ne jotka sitten jäävät vain pitkille pitkille hoitovapaille

nämä kuvaavat niitä esimerkkejä miten kierretään meidän normaaleja työlainsäädännön velvoitteita

lisäksi vastuut ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa ja ne ovat epäselviä

esimerkiksi hartwallin lahden tuotantolaitoksen pääluottamusmies kertoi että siitä on runsas kolme vuotta kun ketään on palkattu tavallisella sopimuksella

arvoisa puhemies

elikkä ensin on käyty yt neuvottelut joissa on sanottu että töitä ei ole on taloudelliset ja tuotannolliset syyt ja sitten tehdään sopimus jossa saa kutsua töihin silloin kun huvittaa

on sinänsä hyvä että vastaanottava ministeri on kiinnittänyt huomiota tähän puoleen sekä myös siihen että täytyy arvioida nämä talousvaikutukset

osa aikatyössä meillä on lisätyön tarjoamisvelvoite

mutta kun on kuunnellut tätä keskustelua niin tuntuu että oppositiota vaivaa jotenkin helsinki tai ehkä oikeammin pääkaupunkikateus ja tampereellekin ollaan kateellisia siinä sivussa koska ne ovat niitä hankkeita jotka tässä on mainittu

nollasoppareissa on epäselvää kenelle työtä tarjotaan missä järjestyksessä ja tarjotaanko ollenkaan kun lainsäädännössä tuota nollasopimusta ei tunneta

jos lukee tämän esityksen niin täältä ei löydy kuin lisämenoja

mutta kannattaa muistaa että esimerkiksi uudellamaalla on lähes neljännes tämän maan työttömistä ja samaan aikaan uudellamaalla on myös vaikeuksia saada työvoimaa tiettyihin hyvinvoinnin kannalta keskeisiin palveluihin ja siihen etsitään ratkaisua nimenomaan näiden infra ja asumisratkaisujen yhteisellä sovittamisella

meillä on kilpailukielto joka itse asiassa on aika rankka perusoikeuksien rajoittamiseen liittyvä lainsäädäntö

kun näin on niin meidän olisi ehkä syytä miettiä onko meidän kilpailulainsäädäntömme sittenkään järkevimmällä tolalla kun tarvitaan yksityinen toimija tai yhtiö jotta voidaan toimia tehokkaasti koska perusteena käytetään kilpailu ja hankintasopimuksia

nollasopimuksissa voi olla myös kilpailukieltoja jolloin ei saa tehdä työtä samalla alalla vaikka työtunteja olisi vain muutama tunti

toinen lähtee siitä että kun ikäluokat pienenevät niin siitä saadaan sitten hyötyä ja se meidän kaikkien on varmasti tunnustettava

mutta nämä taloudelliset kokonaisvaikutukset on hyvin ohuesti perusteltu ja niihin varmasti kaivataan eduskuntakäsittelyssä enemmän tietoa ja enemmän perusteita

arvoisa puhemies

nollasopimuksissa on paljon myös sellaisia epäselviä tilanteita jotka tuovat työnantajalle hankaluutta koska laskenta näistä etuisuuksista joita lainsäädäntö määrää on epäselvää kun ei ole selkeätä työaikaa

se ei näy millään lailla tässä esityksessä vaan lähdetään siitä että tulevaisuudessakin meillä toimitaan vakaassa yhteiskunnassa jossa ruokahuolto on normaalia bisnestä

mutta me tiedämme että puolustusvoimat on olemassa kriisitilanteita varten ja silloin kaikkia puolustustoimien organisaatiouudistamisia pitäisi katsoa tästä näkökulmasta

mutta ehkä se kaikkein julmin tilanne on se jolloin nollatyösopimuksessa työt loppuvat ja tuo henkilö joka nollatyösopimuksella töitä on tehnyt päättää että hän lähtee hakemaan uutta työtä ja jättää taakseen sen vanhan

se on itse asiassa yhtä vähän kuin mitä rahaa tulee sen perusteella miten opiskelijat antavat palautetta tuosta koulutuksesta

mutta toivon että me valiokunnassa pääsemme näihin ongelmakohtiin kiinni ja korjaamaan niitä ongelmia joita tähän asiaan jota siis lainsäädännössä ei tunneta sisältyy

toivoisin että näitä jatkossa mietittäisiin ovatko ne ihan kohdallansa kun kuitenkin on kyse ammattikorkeakoulusta jonka tehtävä olisi omalta osaltaan ohjata nimenomaan sinne työelämään

arvoisa puhemies

se että me tivaamme täällä mitä mieltä hallitus oikein on tästä eläkeiän korottamisesta ei ole mikään ihme koska yksi työmarkkinajärjestöistä joka on ollut teidän kanssanne aamulla neuvottelupöydässä on joutunut laittamaan tiedotteen jossa se oikaisee että se ei ole sitoutunut kolmen vuoden korotukseen eläkeikään vaan ainoastaan siihen että ihmiset pääsisivät sitä lähemmäksi

jos se on vain palautteen määrä niin voimme hyvin kuvitella miten sosiaalialan naiset vastaavat palautelomakkeisiin verrattuna vaikkapa tekniikka alojen miehiin hyvin eri tavalla

silloin pitää miettiä onko tuo toimiala jolla toimitaan se joka ohjaa opiskelijapalautteen määrää vai onko se todella se että se palaute annetaan ja sen laatu merkitsee

elikkä ilmeisesti tämä keskustelu ei ole ihan niin selvää kuin odottaisi

sitten ehkä vielä aikuiskoulutuksen näkökulmasta se että tavoitteet ovat hyviä se että valmistutaan ja työllistytään ja muutoin mutta kun aikuiset opiskelevat hieman toisella rytmillä varsinkin silloin kun he ovat työelämässä niin nyt tämä rytmitys minkä mukaan rahoitus on tulossa saattaa johtaa siihen että ikään kuin aikuisopiskelijoille pitää tehdä liian tiukka aikataulutus ja silloin niiden jotka keskeyttävät ne opinnot määrä kasvaa

yksinkertainen vastaus kyllä tai ei

sen ymmärrän että nyt laissa on prosentit kirjattuna mutta se mikä on sitten se prosentin sisällä oleva viimeinen mittari on se joka ratkaisee toimivatko nämä hyvään vai huonoon suuntaan

voi olla että se on teille uusi ja kunnianhimoinen

yhdyn myös siihen kiitokseen että aluevaikutukset on otettu tänne lakiin ihan selkeästi koska kyllä ammattikorkeakouluilla on aluevaikutusta erityisesti niillä alueilla joilla ei ole yliopistoa ja se on hyvä nähdä

lisäksi näen tämän toimilupien porrastamisen että ikään kuin ensin mennään lyhyemmällä aikajänteellä ja sitten mennään eteenpäin ja katsotaan mitä lopulta sinne jää ketkä toimiluvat saavat tietyllä tavalla hyvänä ikään kuin ruuvina valtion taholta puristaa yhteistyöhön ja siihen että me käytämme resurssejamme tehokkaammin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka tunnustan sen että ministeri on kyllä yrittänyt tuon kestämättömän raamin sisällä tehdä niin hyvän esityksen kuin se ylipäätään on mahdollista niin kun raami on kestämätön niin se ei tee siitä esityksestä ikävä kyllä hyvää vaan aika huolestuttavan ja nimenomaan työllisyysasteen näkökulmasta huolestuttavan

kun edustaja lauslahti täällä ihmettelee miksi ammatillisessa koulutuksessa käytetään vähemmän resursseja suhteessa opetukseen kuin lukiokoulutuksessa niin kannattaa mennä katsomaan sitä ammatillista koulutusta

siellä on aika paljon kalliimpia laitteita joita tarvitaan niiden seinien lisäksi

jos tutustutte vuoden takaiseen vaihtoehtobudjettiinne niin itse käytitte lähestulkoon eurolleen noita samoja tulopohjia omassa lisätalousarviossanne mutta ilmeisesti te ette ole sitä huomannut

hallitus voi tukea työllisyyttä ennen muuta tukemalla kasvua

suomessa syntyvyys on kääntynyt laskuun mutta vauvat eivät ole pelkästään yksityisasia

mutta tästä taistelusta kannattaa oppia se että esimerkiksi kotikaupungissani hämeenlinnassa on yhdistetty ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus samaan liikelaitokseen ja siellä on saatu oikeasti säästöjä sitä kautta että tilat ovat yhteiset hallinto on yhteinen synergia on yhteinen ja on pystytty käyttämään myös opetusresursseja yhteisesti

nytkin te vääristelette sitä kritiikkiä mitä olemme esittäneet

me olemme kritisoineet sitä että tämä koko veronkevennyspaketti on niin mittava ja me olemme kritisoineet tuloverotuksessa sen kohdennusta

kun naisten työssäkäyntiä on arvioitu niin yksi taustalla oleva tekijä sille että naiset joilla on koulutusta ja joilla olisi mahdollisuus tehdä työtä eivät mene työhön on se että on oltu huolissaan päivähoidon laadusta

tämän seurauksena esimerkiksi työvoimapoliittisten toimien aikaisuus ja se miten pian ihmiset palvelua saavat uhkaa siirtyä pidemmälle

kun tässä on käyty keskustelua siitä leikkasiko edellinen hallitus enemmän kuin tämä hallitus niin oleellistahan on se että tämän hallituksen leikkaukset tulevat niiden edellisen hallituksen leikkausten päälle ja se on se joka katkaisee kamelin selän

vaikka kuinka tehdään hyviä varhaiskasvatuslakikirjauksia niin kiistatta se että ryhmäkoot kasvavat erityisesti osapäivälasten kohdalla aika kestämättömiin kokoluokkiin heikentää päivähoidon laatua